olen aivan samaa mieltä että meidän tulisi ja itse olen kyllä pyrkinyt sekä koulussa nuorisoa että synnyttäneitä tai synnyttämään meneviä naisia muistuttaa siitä että ehkäisystä tulee huolehtia

ehkä yksi asia mitä meidän nuorisolle pitäisi myös painottaa on että silloin jos on intiimissä yhteydessä toista sukupuolta olevan kanssa niin siitä tulee raskaaksi

tosin näin ei aina tapahdu mutta jos tämä perussääntö olisi enemmän mielessä niin uskoisin että se ehkäisykin olisi paremmin käytössä niin kuin tulisi olla

kyllä tämä on ammatinvalintakysymys

minä olen etuoikeutettu kun minä voin kuunnella tyttöjen ja naisten tarinoita ja olla heitä auttamassa ja tukemassa myös silloin kun elämä on vienyt niin että ollaan hyvin raskaassa ja monimutkaisessa elämäntilanteessa jolloin naisella ei ole muita kuin erittäin huonoja vaihtoehtoja valittavana

silloin siinä on hyvä olla lääkäri joka voi kuunnella olla levollisesti lämpimästi tukemassa auttamassa miettimässä mitä tehdään

heillä ei ole mahdollisuutta kertoa ja tuoda niitä todellisia pelkojaan toiveitaan esiin ja mikä pahinta osa naisista on menossa myös raskaudenkeskeytykseen sen takia että heitä painostetaan siihen

nainen päättää ei lääkäri ei terveydenhuollon henkilökunta ei kukaan heistä päätä käytännössä raskaudenkeskeytyksistä ainakaan minun vastaanotollani

itse asiassa tämä kansalaisaloite on tuonut minun omat ajatukseni vasta väen tietoisuuteen muuten kyllä potilaat ovat saaneet kertoa ja he ovat tehneet päätöksensä

itse näen että tärkeintä olisi että eri vaihtoehdot tulee käytyä läpi että nainen tietää mikä on tilanne mitä mistäkin vaihtoehdosta voi seurata

täytyy sanoa että opiskeluaikana opitaan tutkimaan nainen tutkimaan raskaana oleva kohtu opitaan ultraäänen käyttö ja voidaan tutkia sikiö

muissa tilanteissa tulee kohdun tyhjennyksiä tulee kaavintoja tulee imutyhjennyksiä keskenmenoissa vuotohäiriöissä tuulimunaraskauksissa

en näe että on potilaan kannalta hyvä että samoissa huoneissa on sekä abortin läpikäyviä että keskenmenoa surevia että synnyttäneitä

elikkä sielläkin osastojen klinikan sisällä alueellinen järjestely voi olla esimerkiksi toinen osasto tai tietyn osaston pääty

potilaan ja henkilökunnan paras molemmat voidaan huomioida tämän aloitteen myötä

sitten on mielenkiintoista se ja voisimme kaikki ajatella minkä takia nimenomaan pääkaupunkiseudulla matkasynnytykset ovat viime aikoina lisääntyneet toisin kuin siellä pohjoisessa missä itse asiassa on pidempiä välimatkoja

niin kuin sanoin itse alan ammattilaisena ja myös kiireistä kätilöiden ja hoitajien työtä seuranneena väitän esitän mietittäväksi onko todellisuudessa yhtenä syynä siihen miksi matkasynnytykset ovat lisääntyneet se että hoitajilla ja kätilöillä ei ole riittävästi aikaa siellä puhelimen päässäkään perehtyä kuunnella ja antaa oikeita neuvoja vaan neuvot annetaan hyvin kiireesti

minä ymmärrän sitä työpainetta enkä millään tavalla halua syyllistää hoitajia enkä kätilöitä he varmasti venyvät ja yrittävät tehdä työtänsä äitien ja lasten parhaaksi

mutta tämä on todellisuutta ja minä väitän että yksi syy siihen minkä takia pääkaupunkiseudulla matkasynnytykset ovat lisääntyneet on se että ei ole aikaa

jos sinne edelleenkin keskitetään enemmän ja enemmän niin mikä on se todellinen äidin ja potilaan sen vauvan turvallisuus

suomalainen terveydenhoitohenkilökunta on hyvin vastuullista ja minä tiedän myös gynekologin vastaanotoltani jossa kuulen paljon ammattihenkilöiden huolta ja heidän purkamista omasta työstään ja työtaakastaan että he ovat suuressa yksikössä tavattoman suuren taakan alla

millä tavalla sitten tätä ammattitaitoa pidetään yllä niin kuin täällä edustaja huovinen sanoi että jos akuutti tilanne tulee hyvin harvoin

pienistä yksiköistä voidaan mennä kolmen tai viiden vuoden välein esimerkiksi jaksoksi suureen kiireiseen synnytysyksikköön ja suosittelisin myös toisinpäin

että suuresta yksiköstä tultaisiin pieneen yksikköön ottamaan oppia millä tavalla siellä yksilökohtaisesti kohdataan synnyttäjiä ja myös ennakoidaan ja puututaan hyvin aikaisessa vaiheessa jolloin todellisuudessa lisätään sitä potilaan synnyttäjän ja lapsen turvallisuutta

kiitos

me puhumme kansalaisaloitteesta ja ei ole kauankaan tuossa loppuvuonna kun tämä eduskunta äänesti sen oman vireille panemani kansalaisaloitteen nurin jossa pyydettiin oikeutta kunnioittaa toisen elämää siinä määrin ettei vastentahtoisesti vastoin vakaumustaan tarvitse osallistua toisen elämän lopettamiseen

mutta nyt tämän kansalaisaloitteen myötä ollaan hyväksymässä se että lapselta viedään ensisijainen oikeus omaan isään ja äitiin

tällä kansalaisaloitteellahan ollaan luomassa lapsen normaalitilaksi isättömyys tai äidittömyys se että lasta on kasvattamassa kaksi naista tai kaksi miestä

eli lapsen normaalitilaksi tulee määritellään se että puuttuu jompikumpi omista vanhemmista

jos me ajattelemme lapsia jotka joutuvat adoptioon tai pääsevät adoptioon kumminko päin sitä ajatellaan he ovat joka tapauksessa menettäneet omat vanhempansa joutuneet syystä tai toisesta eroon omista vanhemmistansa ja nyt jatkossa sekin mahdollisuus että kaikki nämä lapset jotka adoptoidaan voisivat saada sellaisen uuden kokemuksen sekä isästä että äidistä viedään pois

ajattelisin niin että lapsen jonka kohtalona on jo ollut se että on menettänyt oman isänsä ja äitinsä tulisi kyllä päästä perheeseen jossa on sekä adoptioisä että adoptioäiti sekä mies että nainen lasta hoivaamassa ja hänen kasvuaan ja kehitystään auttamassa

läpi vuosikymmenten ja sanoisinko läpi vuosisatojen eri psykologiset koulukunnat niin paljon eriäviä mielipiteitä kuin heillä on ollutkin ovat olleet kuitenkin yhdestä asiasta varsin varsin yksimielisiä

nyt on tietysti turha nostaa esimerkiksi sitä että on huonoja äitejä on huonoja isejä on alkoholiongelmia on huumeongelmia ja niin edelleen jos me ajattelemme normaalia eloa ja oloa niin hyvään lapsen kasvuun ja kehitykseen kuuluu mallia sekä äidiltä että isältä

mitä kaikkea me suomen eduskunnassa olemmekaan viemässä pois meidän lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme

minulla on sellainen tunne että me eduskunnassa emme todellakaan ymmärrä eikä suomen kansa joka kannattaa näitä muutoksia ymmärrä mille kaikelle me olemme antamassa alkuvauhtia

translain suhteen sanoisin vielä kun on sekä tämä naimattomuusvaatimus että lisäksi sterilointivaatimus että kyllä minä haluaisin että minun lapseni ja lapsenlapseni elävät maassa jossa äiti on nainen ja isä on edelleenkin mies eikä niin että meillä olisi jatkossa pikkuhiljaa enenevässä määrin ryhmä kansalaisia jotka on rekisteröity miehiksi mutta jotka ovat synnyttämässä

kun on tietty perustavaa laatua oleva järjestys sanoisinko se luomakunnan järjestys jossa tietyistä asioista on kuitenkin jo vuosituhanten hyvä kokemus niin kyllä minusta kannattaisi miettiä mitä kaikkea kuitenkin kannattaa säilyttää mistä kaikesta on hyvä pitää kiinni

muutoin monilla ihmisryhmillä sanoisinko itse kullakin meistä on monenmoista varmaan meillä on varsin vähän ihmisiä jotka voisivat sanoa että ovat niin ehyitä täysin haavoittumattomia elämänsä varrella etteikö hoitoa tarvittaisi

minä toivoisin että siinä vaiheessa kun me teemme näitä päätöksiä voisimme pysähtyä miettimään emme tekisi päätöksiä niin kuin viime vuonna ja edeltävinä vuosina on tehty tunteiden perusteella

se on yksi asia mikä on tietyllä tavalla hämmästyttänyt minua tässä eduskunnassa että sen sijaan että päätökset perustuisivat tietoon tai tutkimukseen tai edes vuosikymmenten tai vuosisatojen hyvään kokemukseen myös tässä salissa edustajat ovat tehneet ja tekevät paljon päätöksiä omista kipupisteistään omasta elämän historiikistaan ja niihin liittyvistä ikävistä muistoista käsin

toivoisin että lasten edut joka tapauksessa menevät edelle eivät naisten eivät miesten eivät aikuisten toiveet ja halut

ja jos meillä on tahtotilaa jos meillä on oikeaa asennetta ja hyvää tahtoa niin me voimme löytää tässäkin salissa sellaisia ratkaisuja jotka ovat hyviä ja kunnioittavat kaikkia niin perinteistä avioliittoa kannattavia kuin sekä homo että lesboparien rekisteröityä parisuhdetta niin kuin itse olen puhunut pariliitosta tai sopimusliitosta

toivoisin että tällä eduskunnalla meillä kansanedustajilla olisi rohkeutta tehdä hyviä kestäviä pitkällä aikavälillä hyvää kaikille tuovia päätöksiä

on hyvä että saadaan potilas takaisin keskiöön ja tietotekniikka isännän paikalta takaisin rengin paikalle niin että hoitaja ja lääkäri voivat keskittyä potilaan hyvään kohtaamiseen kuuntelemiseen tutkimiseen ja hoitamiseen tietokoneen hoitamisen sijaan

tämä perhehoitolaki on erittäin tärkeä ja kaiken kaikkiaan on hyvä että perhehoito nousee ja se saa ne mahdollisuudet mitkä se voi tarjota kodinomaisissa olosuhteissa sekä ikäihmisiä että lapsia hoidettaessa

se on oikein hyvä sillä itsestäni tuntuu että ainakin joissakin asioissa olemme suomessa edelleen enemmänkin muinaisessa neuvostosysteemissä kuin läntisen euroopan linjassa jossa kaikkien niin potilaiden kuin henkilökunnankin ihmisoikeudet huomioidaan ja ne toteutuvat

olen nostanut itse monta kertaa esiin sen että tärkeintä on huomioida kokonaistilanne

olisin kysynyt pääministeri sipilältä mutta nyt kysyn ministeri rehula suoraan

perhehoidossa olevien hoitoisuus hoidon vaativuus samoin kuin perhehoitopaikan olosuhteet eli nimenomaan kokonaistilanne huomioiden näen että on erittäin hyvä tämä hoidettavien määrän mahdollisuuden nosto kuuteen silloin kun kaksi on hoitamassa perheessä

toteutuvatko jatkossa suomessakin ja suomen sotessa potilaiden oikeuksien lisäksi myös hoitohenkilökunnan perusihmisoikeus omantunnon vapaus elämän ja kuoleman kysymyksissä

kristillisdemokraatit tukee hallituksen esitystä tupakkaveron korotukseksi mutta ehdottaa että korotukset tehtäisiin nopeammalla aikataululla

kaiken kaikkiaan tämä on hoitomuoto mikä toivon mukaan tulee lisääntymään ja myös perhehoitajien hyvinvointiin kiinnitetään riittävästi huomiota

tervehdin tätä muutosta ilolla

lisäksi lakialoitteessa esitetään sähkötupakan verottamista samalla periaatteella kuin muita tupakkatuotteita

nopeampi veronkorotus on perusteltua kun ottaa huomioon tupakasta aiheutuvat kustannukset ja mikäli halutaan korotuksen vaikuttavan mahdollisimman vaikuttavasti tupakoinnin lopettamiseen

mielestäni on erittäin tärkeää huomioida myös uusien nikotiinituotteiden kuten sähkösavukkeiden terveysriskit ja vaikutukset

nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää että sähkösavukkeita tulee koskemaan yhtä tiukka sääntely kuin tupakkatuotteita ja erilaisilla makuaineilla ei lisätä niiden houkuttelevuutta

arvoisa herra puhemies ja hyvät kollegat kansanedustajat

kollegiaaliset työjärjestelyt nimenomaan eivät ole toimineet kaikkialla suomessa eikä opiskelu gynekologiksi suomessa ole ollut mahdollista

teistä jotkut ovat nähneet minut hyvinkin kyynelehtivän tässä työpaikassa ja voin kertoa että missään toisessa työpaikassa näin ei ole käynyt

syy on siinä että kun kansalaisaloitteen kannatusilmoituksia keräsimme kuulin tavattoman paljon tarinoita hoitajilta kätilöiltä vuosikymmenten ajalta ja siellä oli niin paljon riipaisevia kipeitä kertomuksia ja tarinoita että kysyin noilta nuorilta lääketieteen opiskelijoilta jotka myös olivat keräämässä kansalaisaloitteen kannatusilmoituksia että kuinka te jaksatte kuinka te kestätte

tietotekniikka on ryppyillyt tietojärjestelmät eivät ole toimineet maassa on keskitytty hoitamaan ensin tietojärjestelmiä ja vasta sitten ihmisiä maaseudun yrittäjiä

hyvä ministeri paperiteollisuuden ja kännyköiden maassa puhelimen paperin ja kynän avulla olisi monta ongelmaa voitu ratkaista tai ainakin lievittää ja tukia jakaa

sain myös tavattoman paljon sähköpostia siitä mitä kätilöt ja hoitajat olivat joutuneet kokemaan ja siitä kun sitä kollegiaalista työjärjestelyä ei oltu onnistuttu juuri siinä sairaalassa tekemään kuinka he olivat joutuneet menettämään työpaikkansa

miksi tietojärjestelmien annetaan isännöidä

esimerkiksi ainoa perheen elättäjä lasten äiti koki että hän ei kerta kaikkiaan voi enää osallistua sellaiseen sen yhden raskaudenkeskeytyksen jälkeen jossa sikiö eli pitkään ja odotettiin milloin hän kuolee hanko ketään ei kerta kaikkiaan

sitten jotenkin tuntuu että viime viikkojen aikana ne tarinat elävästä elämästä ovat nousseet sillä tavalla mieleen ja kehoon ja sydämeen että se kipu on ollut melkoinen ja on ollut raastavaa tavallaan nähdä ja kuulla myös valiokunnassa mitenkä monet haluavat vain ikään kuin ohittaa ja jyrätä näiden kätilöiden oikeudet

että huolimatta siitä mitä he ovat joutuneet kokemaan naisia hoitaessaan osoittaessaan empatiaa potilailleen pyrkiessään tekemään kaiken niin hyvin kuin mahdollista heitä ei kuunnella ja heidän perusihmisoikeuksiansa ei haluta olla toteuttamassa

tuntuu jotenkin karmaisevalta että me jotka haluamme olla osana läntistä eurooppaa haluamme edelleen olla estämässä perusihmisoikeuksien toteutumisen tältä ammattiryhmältä

täällä on esitetty myös huolta siitä että aborttien saanti voisi vaikeutua niin kuin joissakin euroopan maissa

että ei kannata ottaa niitä sokeasti esimerkeiksi

arvoisa rouva puhemies

joo todella kdn vaihtoehtobudjettiin kuuluvat nämä myös tupakkaveron nostaminen ja kyllä minä sanoisin että myös siinä sähkötupakassa vaikka se on semmoinen ehkä välivaihe tupakasta irtipääsemiseen on erittäin erittäin vaarallisia ainesosia

ja näkisin että reilumpi tupakan hinnan nosto olisi nimenomaan nuoremmalle väestölle ehkä se jarru ostaa sitä tupakka askia

koska vaikka keuhkosyöpä tulee niin sanotusti ikäväestölle siellä keski iässä tai myöhemmin niin tupakka on erittäin erittäin suuri kohdunkaulan syövän riskitekijä

nimittäin niillä nuorilla naisilla jotka tupakoivat tupakan ainesosia vetäytyy tuonne alaosaston limakalvoille jos nyt niin sanotaan ja niistä syöpää aiheuttavista viruksista naisten on huomattavasti hankalampi päästä eroon

haluaisin edustajille ojala niemelä ja marin ikään kuin korjata että millään muotoa puheessani ei ollut tarkoitus sanoa etteikö yhden vanhemman tai kahden erilaisen kasvattajan tai samaa sukupuolta olevan tai onhan meillä paljon myös lastenkodissa olevia ja monessa muussa yhteisössä olevia jos on turvallinen rakastava ympäristö niin sieltä toki voi kasvaa ja kasvaakin aivan hienoja naisia ja miehiä niin kuin meillä on ympärillä upeita esimerkkejä

edustaja kasville täytyy ensin sanoa että jos raamattua siteerataan sitä perinteistä niin siellä on kyllä miehen ja naisen välinen avioliitto se mitä peräänkuulutetaan

sitten nykyisin on kyllä saatavissa jo niin sanottu sukupuolineutraali raamattu jossa kaikki tarvittavat jakeet on muutettu sillä tavalla että se ei olisi ristiriidassa näiden nykyisten filosofioiden kanssa

mutta tosiasia on kuitenkin se että puolet meistä on äidistä puolet meistä on omasta isästä kasvoimmepa me minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisten kasvattajien kasvattamana tahansa

tosiasia on myös se että meillä on yhteiskunnassa suomessakin paljon heitä myös ikänaisia minä itse tapaan työssäni enemmän naisia kuin miehiä joilla se isän ikävä on valtavan suuri sellaisessa tapauksessa kun ei ole sitä omaa isää ollut ja sellaisessakin tapauksessa kyllä jossa se voi olla kasvatti isä tai adoptioisä

olen ollut transihmisten ja myös nuorten kanssa tekemisissä ammattini puolesta ja muutoinkin ja aina ollaan puhuttu itse asiassa näihin päiviin asti että ihminen on fyysinen psyykkinen ja sosiaalinen ja haluaisin itse jatkaa että myös hengellinen kokonaisuus

joka tapauksessa jokainen ihminen on tällainen kokonaisuus ja nyt sitten halutaan ykskaks irrottaa siitä tämmöinen juridinen osa

en tiedä paljastavatko tutkimukset missä vaiheessa ja millä tavalla tämä meidän geenistö perimä vaikuttaa mutta erityisesti sitä isän ikävää on paljon ja sen takia toivon mistä on täällä puhuttu alkuillasta jo että me emme lähtökohtaisesti tekisi lapsen normaaliolotilaksi sitä että puuttuu se oma isä tai oma äiti tai ensisijainen mahdollisuus siihen

minä olen erityisen huolissani meidän nuorista jotka hyvin helposti seuraavat valtavirtauksia ja kuuntelevat tuntemuksiaan

minusta on erittäin vaarallista lähteä sille tielle että ihmisestä eroteltaisiin ikään kuin juridinen osa ja sitten olisi fyysinen psyykkinen ja sosiaalinen osa erikseen

lapset voidaan tehdä ja tämäkin ryhmä voi tehdä lapset aiemmin

sitten haluaisin myös mainita tämän että naimattomuusvaatimusta poistettaisiin avioliitossa voisi olla vaikka sukupuolenvaihdoksen tekisikin

minusta tämä taas osoittaa sitä millä tavalla avioliiton arvostusta katsotaan elikkä että aviopuoliso voisi muuttua tehdä vaihdoksen ja olla ikään kuin toinen sen jälkeen kun sukupuolenvaihdos on tehty

siinä mielessä nämä asiat ovat kyllä monella tapaa paljon paljon monimuotoisempia ja niihin liittyy paljon syvällisempää kaipuuta ja monilla paljon syvällisempiä lapsuuteen ehkä jo raskausajalta liittyviä ongelmia ei kaikilla historiikit voivat olla hyvin erilaisia mutta siinä mielessä jotenkin toivoisin että näihin asioihin pysähdyttäisiin ikään kuin useammalta kantilta katsomaan syvemmin kuin vain tiettynä jonkun ihmisen toiveena tai haluna ainakin niin että me emme edesauttaisi tekemään sellaisia ratkaisuja jotka henkilön itsensä kannalta osoittautuvat huonoksi tai tuovat vaikeuksia tullessaan

vähemmistöt sekä homo että lesboparit rekisteröidyssä parisuhteessa olevat tai sukupuolineutraalia avioliittolakia ajavat ovat saaneet paljon ääntänsä esiin sekä mediassa että lehdistössä näissä eri tapahtumissa